tällä kaudella ministeri ja hallitus ovat luvanneet että perhehoitolain kokonaisuudistus saadaan aikaan jotta saamme määrää ja laatua lisää ja myös sijaisvanhempia lisää eli perhehoitoa lisää ja laitoshoitoa vähemmäksi

vielä aivan lopuksi haluan sanoa miksi perhehoitoa pitää kehittää

huostaanotosta minä haluan sanoa että se on kyllä monelle lapselle tänä päivänä mitä parasta lastensuojelua ja kohentaa lapsen hyvinvointia ja asemaa

avohuollon tukitoimet eivät läheskään aina riitä

heitä ei voi pitää traumaattisissa oloissa kotona

haluaisin kysyä ministeriltä aikooko ministeri tutkia osaltaan porsaanreiät liittyen eun ulkopuolisten tekemiin maa ja kiinteistökauppoihin suomessa

tällä lailla jo pystytään sekä laatua että määrää perhehoidossa lisäämään antamaan yhä useammalle suomalaiselle lapselle ja nuorelle mahdollisuus eheytyä perheessä sellaisille lapsille jotka ovat kokeneet kovia

esimerkiksi rahanpesu on monissa näissä kauppatapauksissa aivan arkipäivää ja maanmittauslaitoksen johto on jo tunnustanut että meillä esimerkiksi valvonta ei näissä maa ja kiinteistökaupoissa lainkaan riitä

kun tällä viikolla joku vaikkapa venäläinen firma ostaa suomesta ison maa alueen se on seuraavalla viikolla jonkun toisen omistuksessa joten tätä rahan liikkeen ja omistuksen ketjua ei yksinkertaisesti meillä tällä hetkellä pystytä millään opilla valvomaan

kyllä tässä nyt kuten täällä on todettu moneen kertaan tarvitaan vastuunkantoa tarvitaan valtioneuvostossakin sellainen taho joka ottaa tämmöisestä pitkäjänteisestä työstä nyt vastuuta ja kyllä tässä tarvitaan ihan oikeasti enemmän kuin muutama miljoona rahaa jos me meinaamme saada tämän valtavan ongelman korjauksen edes alulle

nimittäin kun opintotukikuukausien enimmäismäärää nyt sitten vähennetään ja opintorahaa korotetaan tästä tulee aikamoinen gäppi monil le opiskelijoille

kansalaisia kiinnostaa kovasti miksi meillä sallitaan näin löysä lainsäädäntö tässä mielessä kun esimerkiksi tanskassa on asuttava maassa viisi vuotta ennen kuin on edes mahdollisuutta hankkia sieltä maata tai kiinteistöjä

vaikka kysymys on homeesta ja kosteudesta niin näyttää olevan monissa korjaushankkeissa kysymys myös siitä että samoja kohteita joudutaan korjaamaan monta kertaa koska ilmenee kaikenlaisia uusia yhdisteitä joita irtoaa rakenteista ja lattiapinnoista ja niin edelleen

ei kai ole mitenkään järkevää tässä tilanteessa että muuten opinnoissaan tavoitetahdissa etenevä opiskelija jää ilman opintotukea vaikkapa huonojen opintojärjestelyjen tai pelkän byrokratian takia

näin kävi esimerkiksi jyväskylän ammattikorkeakoululla jossa olen mukana ja siellä on pariinkin kertaan myös kun ilmastointiasioita on korjattu tullut uusia ongelmia joita on jouduttu korjaamaan ja se on tarkoittanut miljoonien menoja

ei kai meillä nyt enää voi olla tarkoitus heikentää opiskelijoiden valmistumista ja sitä valmistumisaikaa tämäntyyppisellä uudistuksella

arvoisa puhemies

nuorten yhteiskuntatakuu on erittäin tärkeä tavoite siitä me olemme kaikki samaa mieltä ja onnea sen toteuttamiselle

mutta työ ja elinkei noministeriöstä kerrotaan että samalla koska rahaa on jostakin otettava aikuiskoulutuksen resursseja tullaan rajusti vähentämään

arvoisa puhemies

olen huolissani erityisesti siitä miten järjestämisvastuussa olevat jättiorganisaatiot pystyvät ottamaan huomioon erityisesti sosiaalipalveluiden järkevän ja laadukkaan järjestämisen kaukana keskuksista

on nimittäin kyllä niin että suomi on hyvin erinäköinen haja asutusalueilla maaseudulla kuin kuntakeskuksissa ja sosiaalipalvelut juuri vaativat monenlaista räätälöintiä eikä niitä voi tuottaa kaikkialla suomessa kuitenkaan ihan samalla tavalla

eikö tämä ole vähän hölmöläisen peiton jatkamista

on eittämättä tärkeää että varhaiskasvatusta annetaan kaikille sitä tarvitseville lapsille mutta yhtä tärkeää on myös se että yhteiskunta havaitsee sen tosiasian että osa pienistä lapsista aivan pienistä lapsista saa hyvän kasvatuksen ja turvallisuuden tunteen kun voi olla kotona vanhempansa kanssa

kehitysmaiden yksityisen sektorin hankkeiden rahoittaminen on tutkitusti tehokas tapa tehdä kehitysyhteistyötä sillä osapuolilla on yhteinen intressi onnistua noissa hankkeissa

siitä on myös erittäin paljon tutkimusta ja siitä on myös erittäin paljon asiantuntijalausuntoja mutta niitä ei oteta tässä keskustelussa huomioon koska tämä keskustelu on hyvin ideologista selvästi myös siltä puolelta

minun mielestäni nyt pitäisikin harkita esimerkiksi valtionlainatakuiden myöntämistä finnfundin myöntämille lainoille kuten finnverassakin tehdään ja ylipäätään finnfundin toimintaedellytyksiä edelleenkin parantaa koska se on erittäin tehokas työkalu kehitysyhteistyössä

hän halusi olla kotona koska se oli mahdollista

yhteiskunnan pitää tukea tätä kotihoitoa myös

jos seteli nyt tässä esitetyssä muodossa otetaan käyttöön riskinä on aivan selvästi se että yksityisten palvelujen hinnat nousevat huomattavasti ja silloin potilaan omavastuuosuus saattaa setelin jälkeenkin olla samaa luokkaa kuin palvelun koko hinta nyt

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

veronkevennyksillä noilla moitituilla veronkevennyksillä on voitu lisätä kansalaisten ostovoimaa ja pitää kotimarkkinoiden pyöriä pyörimässä ja se on ollut erittäin oikeaan osunut toimi myös

meillä on paljon pk yrityksiä ja vähän isompiakin yrityksiä jotka haluaisivat lähteä kehitys ja vientihankkeisiin mukaan mutta valitettavasti esimerkiksi tiedonsaanti siitä mitä kaikkea se hankkeisiin mukaan lähteminen tarkoittaa on hajallaan vielä meillä suomessa

osoittamalla myötätuntoa ja auttamalla avun tarpeessa olevia ihmisiä olivatpa he sitten maahanmuuttajia suomessa jo asuvia tai kantasuomalaisia avuntarvitsijoita

mutta nyt veropolitiikassa tässä vaiheessa on uudelleenarvioinnin aika

julkisen talouden heikoksi kääntynyt tilanne vaatii tietenkin julkisen talouden tulopohjan vahvistamista eri tavoin ja sitä työtä tehdään

tekes antaa kyllä neuvoja omasta näkökulmastaan ja niin edelleen mutta meiltä puuttuu tämmöinen yhteinen yksi puhelin niin sanottu sillä idealla että yritykset todella saisivat opastusta neuvoa siinä vaiheessa kun he päättävät lähteä mukaan ja ainakin haluaisivat tätä mahdollisuutta kokeilla

täällä on keskusteltu näistä ääri ilmiöistä mikä tietysti tähän keskusteluun kuuluukin mutta minä haluaisin muistuttaa kuitenkin että valtaosa suomalaisista hienoja suomalaisia ihmisiä on omalla tavallaan irtisanoutunut rasismista eikä ole lähtenyt tähän vihapuheeseen eikä vääränlaiseen syyttelyyn ja sormenheristämiseen vaan on toiminut juuri niin kuin sivistynyt ihminen toimiikin

minä haluan kiittää kaikkia niitä suomalaisia jotka ovat juuri omalla esimerkillään tehneet toisin

arvoisa puhemies

ammattikorkeakoulusektoria toki pitää kehittää mutta edustaja viitamies kyllä näin rankkojen leikkausten ja säästöpäätösten jälkeen kehittäminen käy aika mahdottomaksi

neuvonta lisäsi liikunnan harrastamista ennalta ehkäisi liikunta ja toimintakyvyn heikkenemistä paransi mielialaa ja sitä kautta vähensi kotipalveluiden tarvetta

arvoisa rouva puhemies

kehitysyhteistyön eri muotojen välillä ei ole todellakaan syytä vastakkainasetteluun

viimeksi vattin selvityksessä kävi kyllä ihan kiistattomasti jälleen ilmi että tämä nuorisotakuu siihen panostetuista resursseista huolimatta ei ole kyllä oikein onnistunut

on erittäin hyvä että selonteossa tunnustetaan että hyvinvoinnin lisääntyminen kehitysmaissa ei tule tapahtumaan ilman talouselämää työpaikkoja ja elinkeinojen kehittymistä

joka ainoassa muutamaa lukuun ottamatta ammattikorkeakoulussa käydään tällä hetkellä yt neuvotteluja ja ne vievät kyllä itse asiassa suuren osan aikaa

pienen eerikan lohduton ja ahdistava elämä ja turha kuolema ovat nostaneet aiheellisesti keskusteluun suomalaisen lastensuojelun käytännöt ja ilmiselvät puutteet

arvoisa puhemies

ne vanhukset joilla oli paljon esteitä liikkumisessa jotka pelkäsivät mennä ulos taikka eivät jaksaneet yksin nostaa rollaattoria portaita alas tarvitsivat henkilökohtaisen ulkoiluavustajan

ammattikorkeakoulusektori on säästöpäätösten ja kehyspäätösten osalta aivan selvästi kaltoimmin ja kovimmin kohdeltu yhteiskuntamme pitkäjänteiseen kehittämiseen vaikuttava sektori koko yhteiskunnassa

miten voi olla mahdollista että eerikan tapauksessa sosiaaliviranomaiset vastaanottivat pitkälti toistakymmentä lastensuojeluilmoitusta mutta silti tyttö palautettiin lyhyen huostaanottojakson jälkeen takaisin väkivaltaiselle isälleen ja äitipuolelleen

he eivät saa tänä päivänä ihan oikeasti apua neuvontaa heitä ei kuulla heitä ei kuunnella

se on epämääräinen se laki tällä hetkellä

liikkeelle lähdetään kohdemaan kehityshaasteista joihin haetaan ratkaisuja uusia innovaatioita kehittämällä

jos ajatellaan mitä nämä nuoret tarvitsevat niin he eivät voi lähteä seisovilta jaloilta esimerkiksi oppisopimuskoulutukseen vaan he tarvitsevat räätälöityjä malleja jotta he saisivat elämänhallintansa kuntoon jotta heille löytyisi sitten se opinpolku kun he ovat saaneet voimavaroja takaisin

me tarvitsemmekin erittäin selkeän mallin siitä miten ja kuka vastaa kiusaamisen ehkäisystä siihen puuttumisesta koulussa ja minkälaisia työkaluja siihen kehitetään ja mitä siitä kiusaamisesta seuraa

professori rantanen järkyttyi siitä että liian moni vanhus tyytyi pelkkään sisällä oloon ja jopa pelkäsi ulkomaailmaa

nyt ollaan todella astuttu semmoisen kriittisen rajan yli että läheskään kaikki ammattikorkeakoulut eivät nyt pysty toteuttamaan näitä hyviä tavoitteita joista osa on toki kirjattu tähän ammattikorkeakoululakiin

esimerkiksi tekesillä ulkoministeriöllä finnfundilla finnpartnershipillä on ohjelmia joilla voidaan tukea kestävien ratkaisujen vientiä

tutkimus ei enää auta eerikaa mutta se voi auttaa monia muita pieniä tyttöjä ja poikia jotka tänäkin päivänä elävät järkyttävissä oloissa kotonaan kaltoin kohdeltuina pahoinpideltyinä ilman ruokaa ja hoivaa

ihmisen aktiivisuuden tukeminen siis tässä tapauksessa lisäisi aivan valtavasti elämänlaatua

olen sitä mieltä että tätä lakia toki pitää viedä eteenpäin mutta nyt pitäisi kyllä katsoa peiliin ja palauttaa esimerkiksi tämä indeksijäädytys ensi vuodelta

me tarvitsemme myös jälkihoidon mallin näille kiusatuille

arvoisa puhemies

ikääntyneen mahdollisuus liikkumiseen ja lihaskunnon ylläpitämiseen pitäisi ottaa ehdottomasti ykkösasiaksi sekä pitkäaikaishoidossa että kotiin annettavissa palveluissa

tämä samahan on onnettomuustapauksissakin kun me tarjoamme jälkihoitoa uhreille mutta kymmenen vuotta koulukiusattuna oleminen ei saa suomessa minkäänlaista jälkihoitoa

arvoisa puhemies

eikö näin heikko tulos pakota ulkoministeriötä ja hallitusta arvioimaan suomen asemaa kansainvälisessä politiikassa ja kansainvälisenä toimijana paljon kriittisemmin

tämä edellyttää kotona tapahtuvan hoidon nykyistä paljon parempaa tukemista ja aivan uusia konsepteja pitkäaikaishoivaan

minäkin ihmettelen tätä että hallitusohjelmassa luvattiin vahvistaa taito ja taideaineiden osuutta erittäin kireästi kilpaillussa peruskoulussa jossa kouluviihtyvyys on huono tällä hetkellä se on tosiasia

arvoisa puhemies

koska se saadaan aikaiseksi ja koska saamme käyttöön kouluissa tällaisen

meillä on kohtuullisen hyvä lastensuojelulaki ja olemme olleet siinä uskossa että laki ja organisaatiorakenteet riittävät laittamaan asiat kuntoon

pitkän uran sosiaalialalla tehnyt entinen helsingin kaupungin sosiaalijohtaja aulikki kananoja toteaa helsingin sanomien haastattelussa että lastensuojelun kulttuuri on hyvin aikuiskeskeinen ja lasten kuuleminen on puutteellista vaikka siihen on kehitetty hyviä toimivia menetelmiä

juuri sinne tarvittaisiin joustoa ja uusia innovaatioita

tässä on nyt niin paljon ristiriitaisuuksia ilmennyt että minun mielestäni pitäisi ottaa aikalisä koko ops järjestelmälle ja tarkastella sitä ja näitä lainsäädännön raameja ihan rauhassa

arvoisa puhemies

ulkoasiainvaliokunta on huomauttanut useaan otteeseen siitä että me tarvitsisimme huomattavasti kokonaisvaltaisempaa otetta koko tähän kriisinhallinnan kenttään

sosiaalityöntekijöiden tueksi pitää palkata lisää sosiaalialan osaajia esimerkiksi sosionomeja jotta sosiaalityöntekijät voivat keskittyä omiin tehtäviinsä

sotilaallinen ja siviilikriisinhallinta ja koko kehitysyhteistyö mukaan luettuna sen elementit tarvitsevat yhteisiä suuntaviivoja ja yhteistä näkemystä siitä miten meidän kannattaa kokonaisvaltaisesti toimia kriisialueilla ja hauraissa valtioissa

kehitysyhteistyön puolelta löytyy tänä päivänä myös erittäin hyviä evaluointimalleja ja näitä tuloksellisuusmittareita joita pystyisi kyllä käyttämään tässä kriisinhallinnan kokonaisuudessakin hyväksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vaikka vtv tuossa raportissaan ei nyt ihan suoraan tätä tuloksellisuutta tavattomasti moittinutkaan niin kyllähän se sivulauseessa tuli jo ainakin esille että pitäisi arvioida miten me toimimme

julkista sektoria on tämä täytyy sanoa paisutettu yksityisen sektorin kustannuksella ei ole herkällä korvalla kuunneltu yksityisen sektorin murheita eikä myöskään julkisia palveluita käyttävien tavallisten kansalaisten huolia

arvoisa puhemies

esimerkiksi afrikan kehityspankki on nopeasti siirtänyt painotusta julkisesta budjettirahoituksesta yksityisen sektorin hankkeiden rahoittamiseen

suomessakin tässä retoriikassa on tapahtunut hiukan muutosta mutta rahanjaossa ei ole tapahtunut muutosta